herra puhemies

mietinnössä olemme lyhyesti tarkastelleet vähän tätä taustaa mitä perustuslain sisällöstä ja esitöistä ilmenee

arvoisa puhemies

perustuslain esitöiden mukaan lähtökohtana on sellainen vaalipiirijako joka kokonaisuutena täyttää perustuslaissa asetetun vaalien suhteellisuuden vaatimukset ja takaa vaalijärjestelmän samankaltaisen toiminnan koko maassa

puhemies

arvoisa puhemies

kävimme läpi oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin kanssa nämä havainnot joita kertomuksessa oli ja totesimme että on ansiokkaita selvityksiä oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin puheenvuoroissa ja että kanteluiden ratkaisussa on edetty

arvoisa puhemies

eduskunnan käsiteltävänä oleva valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko on ensimmäinen laatuaan

emme lähteneet selvittämään asiaan liittyviä muita seikkoja vaan tämä esitys on hyväksytty sellaisenaan

selonteon taustaksi on tuotettu useita tärkeitä tausta aineistoja esimerkiksi demokratiaindikaattorit kirjanen joka kaikille edustajille myös on jaettu ja jossa on tärkeää informaatiota suomalaisen demokratian tilasta

pitää pyrkiä mahdollisimman hyvään suhteellisuuteen niin että eri liikkeet saavat parlamenttiin suhteellisesti saman voiman kuin mitä saavat ääniä

mutta pienenä toiveena tulevaisuuteen päin katsomme että kanteluasioiden mahdollisimman joutuisaan käsittelyyn oikeuskanslerinvirastossa pitää jatkossakin kiinnittää huomiota

herra puhemies

julkisessa keskustelussa on toki kaivattu niitä muita tahoja joihinka presidentti halusi tällä toimellaan vaikuttaa myös reagoimaan

arvoisa puhemies

emme ole mitään yksittäistä teemaa ottaneet käsiteltäväksi vaan kokonaisuutena päädyimme sitten lopputulokseen että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta

lepäämässä oleva perustuslain muutosehdotus voidaan käsitellä sellaisenaan

ennen kaikkea talouselämän johtajiltahan on odotettu samantyyppisiä ratkaisuja vielä suuremmallakin perusteella koska siellä nuo palkkiotasot ovat moninkertaisia presidentin palkkioon verrattuna ja tätä yleistä keskustelua varmaan on tarpeen käydä

valiokunta katsoo että demokratiapoliittisen selonteon antaminen eduskunnalle tarjoaa hyviä aineksia keskustelulle ja sen pohtimiselle millaisia kehittämistarpeita suomalaisessa demokratiassa on ja mitä demokratiamme kehittämiseksi tulee tehdä

toisena puolena on sitten alueellinen edustavuus eli että eri puolilla maata suunnilleen saman suuruisella ihmisjoukolla on mahdollisuudet saada edustajansa valtiopäiville ja että eri osat maata tulevat tasapainoisesti edustetuiksi tässä eduskuntalaitoksessa

valiokunta pitää tärkeänä että valtioneuvosto antaa eduskunnalle myös jatkossa demokratiapoliittisia selontekoja jotta eduskunnassa voidaan käydä säännöllisin väliajoin keskustelua demokratiapolitiikan sisällöstä ja kehittämistarpeista

tosiaan eduskunnan puolesta ja perustuslakivaliokunnan kannalta ei tämän asian yhteydessä ehkä ole soveliasta sitä laventaa mutta yksimielisesti perustuslakivaliokunta esittää siis hallituksen esityksen hyväksymistä

silloin oli vaihtoehtoina lähinnä vaalipiirien koon suurentaminen ja tasaaminen ja sitten tämmöinen alueellinen vaalialuejärjestelmä jossa kaksi tai kolme naapurivaalipiiriä olisi pantu laskennallisesti yhteen vaalien suhteellisuuden parantamiseksi

tärkeätä ehkä on huomata se että pitää kehittää kertomusmenettelyä ja hallituksen kertomuksen käsittelyä valiokunnissa jotta keskityttäisiin olennaisiin asioihin joita kertomusvuonna on tapahtunut

perustuslakivaliokunta ei eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksen yhteydessä ottanut tänä vuonna mitään erityistä asiaa laajemmin selvitettäväksi

siitä ei silloin löytynyt sopua ja edellisellä vaalikaudella valmistelu johti tähän ehdotukseen joka meillä nyt on käsiteltävänä

mitä harvemmin asuttu maan osa sitä pienempi lukumäärä elikkä katsottiin että myös näillä etäisyystekijöillä on merkitystä kun vaalipiirijakoa tehdään

se sai tuolloin enemmistön taakseen perustuslakivaliokunnassa ja suuressa salissa mutta nyt sitten vaalien jälkeen käytyjen neuvottelujen pohjalta ja hallitusohjelmakirjausten perusteella tätä ehdotusta ei hyväksyttäisi vaan enemmistö perustuslakivaliokunnasta ehdottaa lakiehdotusten hylkäämistä

pidämme kertomuksen koostumusta ja siihen liitettyjä oikeusasiamiesten katsauksia hyvin toimitettuina ja ne avaavat laajemminkin laillisuusvalvonnan kuvaa suomessa

siinä on käyty läpi tuota selontekoa suhteessa niihin tarpeisiin joita demokratian tarkasteluun on ja todettu että demokratia on ymmärretty selonteossa kapeasti

ne voivat vakiintuneena pidetyn käytännön perusteella ottaa esille oman toimialansa erityisteemoja siis juuri tuolle vuodelle tyypillisen tai muutoin erityistä mielenkiintoa herättävän aiheen ja kuulla siitä sitten tarkemmin ministeriötä eri järjestöjä eri asianosaistahoja

kokemukset sekä ihmisoikeuskeskuksen toiminnasta että oikeusasiamiehestä ihmisoikeuskeskuksesta ja sen ihmisoikeusvaltuuskunnasta muodostuvan suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution rakenteesta ovat hyvin myönteisiä

lausunnossa nostetaan esiin demokratian monitasoisuus globaali eurooppalainen valtakunnallinen alueellinen maakunnallinen ja paikallinen demokratia sen ulottuminen erityyppisiin instituutioihin kuten valtio kunta hallinto järjestöt työmarkkinat yritykset virastot koulut yliopistot laitokset taloyhtiöt ja perheet sekä demokratian eri ulottuvuudet poliittinen sosiaalinen ja taloudellinen sisältö

lain mukaan ihmisoi keuskeskuksen tehtävät liittyvät perus ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja turvaamiseen ja yhtenä keskeisenä ajatuksena ihmisoikeuskeskusta perustettaessa on ollut perus ja ihmisoikeustoimijoiden välisen yhteistyön tiivistäminen

asiaa on jo ensimmäisessä käsittelyssä puitu mutta kun perustuslakivaliokunnan matkan takia en ollut silloin esittelemässä niin muutama sana tuosta perustuslakivaliokunnan mietinnöstä ja siinä otetuista kannoista

eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi tuolloin hallituksen esityksen ja siihen liittyneen sosialidemokraattien edustaja södermanin lakialoitteen pohjalta mietintönsä jossa puollettiin hallituksen esityksen hyväksymistä lakialoitteen pohjalta muutettuna

tämä esitys valtioneuvostolain muuttamisesta pohjautuu pääosiltaan perustuslain muutoksiin jotka tulevat nyt maaliskuun alussa voimaan ja siihen kytkeytyviä teknisluontoisia tarkistuksia lakiin on sisällä useita

ei ole syntynyt luontevaa maailman parlamenttia eu demokratiassa väliportaan demokratiassa yritys ja virastodemokratiassa koulu ja oppilaitosdemokratiassa sekä talouden epäkansanvaltaisuudessa

eduskunta on edellyttänyt lausumissaan että eduskuntavaaleissa olevat suhteellisuuden ongelmat selvitetään ja tarvittaessa valmistellaan vaalilainsäädännön muutokset suhteellisuuden vahvistamiseksi estäen samalla poliittisen kentän pirstoutuminen

erityisestihän kertomuksessa pitää ottaa kantaa niihin eduskunnan lausumiin joita aikaisemmin on tehty ja arvioida onko hallitus toiminut eduskunnan tahdon mukaisesti

valiokunta viittaa tuohon edellisen vaalikauden perustuslakivaliokunnan mietintöön jossa selostettiin vaalialuejärjestelmän hyviä ja huonoja puolia

niin siis valiokunta korostaa tätä perusoikeuksien edistämis ja turvaamistyön merkitystä ihmisoikeuskeskuksen toimintaa kehitettäessä eli kyseessä on sama asia johonka aikoinaan ihmisoikeuskeskusta perustettaessa haluttiin panostaa

perustuslakivaliokunnan mietintö on suppea malliltaan siinä ei ole lähdetty toistamaan niitä perusteita minkä takia näitä muutoksia tehdään vaan on tyydytty näiden yksimielisten kohtien osalta hyväksymään valtioneuvoston esitys

elikkä näissä lausumissakin on kiinnitetty huomiota siihen että ei ole pelkästään suhteellisuus esillä vaan myös poliittisen kentän pirstoutumisen ehkäiseminen ja alueellinen edustavuus samanaikaisesti tavoitteina

on ollut pahaa tapaa että lausumat vanuvat ja venyvät vuodesta toiseen ja sekä hallitukselta että eduskunnalta ja sen valiokunnilta toivoisi siinä mielessä jämptiyttä että katsotaan että tosiaan asialliset hommat hoidetaan ja muuten sitten poistetaan turhiksi käyneet lausumat

tästä perustuslakivaliokunta on antanut tiivistetyn mietintönsä johtuen juuri siitä että asiaa on selvitetty tuossa alkuvuodesta annetussa edellisen eduskunnan perustuslakivaliokunnan mietinnössä

tulevaisuusvaliokunnan lausunnossa esitettyyn yhtyen perustuslakivaliokunta pitää tärkeänä demokratiapolitiikan toiminta alan laajentamista ja korostaa tarvetta tarkastella demokratian toteutumista kaikissa keskeisissä yhteiskunnan instituutioissa ja kaikilla hallinnon tasoilla

silloin enemmistö päätyi hyväksymisen taakse ja nyt sitten kevään eduskuntavaalien jälkeen muodostetun pääministeri jyrki kataisen hallituksen hallitusohjelman liitteenä on pöytäkirjamerkintä vaalilainsäädännön uudistamisesta

perustuslaissahan muutettiin tuota pääministerin ja tasavallan presidentin työnjakoa euroopan unionin toiminnassa edustautumisen osalta

välttää sitä että syntyy kaksilinjaisuutta että olisi tätä kansainvälistä ihmisoikeusvalvontaa ja raportointia sinne ja siitä ihan omaa erillistä elämäänsä eläisivät sitten nämä kansalliset perusoikeudet ja niiden valvonta

mutta koska asia on tärkeä ja on paljon uusia edustajia käyn lyhyesti läpi ne pääkohdat joita tuossa esitetään muutettaviksi

tästä ehkä esimerkkiä voisi ottaa ruotsin laajasta demokratiaprosessista joka noin kymmenen vuotta sitten oli jopa erikseen nimetyn demokratiaministerin johtamana hyvin laaja ja monivuotinen operaatio ja johti myös selvästi tuloksiin

perustuslakivaliokunta ehdottaa lepäämään hyväksyttyjen lakiehdotusten hylkäämistä ja samalla pitää tärkeänä että eduskuntavaalijärjestelmä uudistetaan tämän vaalikauden kuluessa edellä mainittujen eduskunnan lausumien mukaisesti suomen vaalijärjestelmän perusperiaatteet säilyttäen

sitten yksinkertaistettiin hallituksen esitysten antamista eduskunnalle siten että valtioneuvosto voi suoraan antaa hallituksen esitykset

kullekin valiokunnalle tarjoutuu mahdollisuus ottaa kantaa näiden valiokunnan aikaisemmin ehdottamien eduskunnan hyväksymien lausumien johdosta

suomessahan on se onnellinen tilanne että meillä on tuoreet perustuslain perusoikeudet ja ne vastaavat kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja niiden kautta pystytään paljon vahvemmin maan sisäisesti sekä tuomioistuimissa että hallinnossa valvomaan ja voimistamaan ihmis ja perusoikeuksien toteuttamista

perustuslain tarkistamisen tavoitteena on ollut jatkaa perustuslain kokonaisuudistuksessa ja sitä edeltäneissä osauudistuksissa omaksuttua linjaa valtiosäännön parlamentaaristen piirteiden vahvistamiseksi

nimitysvaltaan tehtiin muutoksia joissa siirrettiin presidentiltä valtioneuvostolle ministeriöiden kansliapäälliköiden nimittämiset

toimenpidekertomuksessa selostetaan esimerkiksi niitä toimenpiteitä joihin asianomaisessa ministeriössä on ryhdytty lausumien johdosta ja myös ilmoittaen syyt kun ministeriö ehdottaa tai hallitus ministeriön esittämällä tavalla ottaa kannan että jokin lausuma ei anna aihetta enää enempiin toimenpiteisiin hallituksen taholta ja sitten valiokunta ottaa kantaa siihen voidaanko hallituksen kanta hyväksyä vai ei

suomessa vastaavantyyppinen yritys oli kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma viime vuosikymmenen alussa mutta se ei laajuudeltaan eikä sitten tuloksiltaan vastannut niihin odotuksiin joita yhteiskunnalla varmasti siinä tilanteessa oli ja on edelleen suomalaisen demokratian vahvistamiseksi

hallituksen ja eduskunnan asema korostuu kuitenkin siten että presidentillä säilyy mielekäs ja tärkeä rooli valtion päänä ulko ja turvallisuuspolitiikan johtajana

ja sen takia on hyvä pitää kaiken aikaa rinnakkain perus ja ihmisoikeudet eikä lähteä sitten eriyttämään tällaista ihmisoi keuslinjaa erilleen tuosta perusoikeuksien valvonnasta ja kehittämisestä

en lähde käymään tarkemmin tuota edellisellä vaalikaudella käsiteltyä esitystä läpi mutta lyhyesti totean ne keskeiset syyt minkä takia tuo jo silloisessa mietinnössä herätti kritiikkiä

viime vaalikaudella eduskuntavaalijärjestelmää ehdotettiin muutettavaksi vaalialuemallin mukaisesti ja sehän herätti hankaluudellaan keskustelua

ehdottaessaan lepäämään jätettyjen lakiehdotusten hylkäämistä nykyisen eduskunnan perustuslakivaliokunta totesi pitävänsä tärkeänä että eduskuntavaalijärjestelmä uudistetaan kuluvan vaalikauden aikana eduskunnan lausumien mukaisesti vaalijärjestelmän perusperiaatteet säilyttäen

erityistä huomiota tulee valiokunnan mielestä kiinnittää alueellisen maakunnallisen ja paikallisen demokratian tilanteeseen jossa on tapahtumassa merkittäviä muutoksia muun muassa sosiaali ja terveydenhuollon uudelleenjärjestämisen ja kuntarakenteen uudistumisen myötä

tällaista toistuvaa epämääräistä lausumien uudelleenkäsittelyä pitäisi pystyä välttämään ja tarvittaessa sitten erikoisvaliokunnan on syytä täsmentää mitä oikein halutaan jos katsotaan että hallituksen esittämät toimet eivät riitä

parlamentaarisen hallitustavan vahvistamiseksi sekä valta ja vastuusuhteiden selkeyttämiseksi tasavallan presidentin harkintavaltaa sidottaisiin määrämuotoisessa päätöksenteossa palautuksen jälkeen mahdollisissa erimielisyystilanteissa eduskunnan ja valtioneuvoston yhtenevään kantaan pohjaavaksi

siinä silloisessa mietinnössä todettiin että tämä vaalialuejärjestelmä periaatteessa parantaa suhteellisuutta eduskuntavaaleissa poistaa piilevän äänikynnyksen osalta vaalipiirien välisiä eroja ja turvaisi myös kansanedustajien alueellista edustavuutta ei ehkä yhtä hyvin kuin nykyinen mutta kuitenkin

valiokunta pitää tärkeänä että uudistuksessa vahvistetaan edustuksellista demokratiaa ja turvataan todelliset vaikutusmahdollisuudet niin kuntalaisille kuin palvelujen käyttäjillekin

elikkä näissä nykyperustuslain teksteissä pysyen katsotaan miten pystyttäisiin suhteellisuutta parantamaan ja kuitenkin tämä järjestelmä pitämään nykymallin mukaisena

jotta valtiosääntöhistoria tulisi hiukan oikeampaan valoon niin suomi ja ruotsihan ovat ajaneet sekä euroopan unionin että euroopan neuvoston kautta tätä julkisuusperiaatetta joka suurimmassa osassa eurooppaa on kovin vajaasti kehittynyt

ylipäänsä kertomuksen kehittäminen siihen suuntaan että se keskittyisi olennaiseen olisi perusinformaation sisällä ja sitten vuorovaikutus eduskunnan kanssa juuri lausumien kautta olisivat päällimmäinen kertomusmenettelyn tarkoitus

tätä selontekoa valtioneuvoston ja presidentin välisen mahdollisen erimielisyyden ratkaisutapana on runsaasti puitu julkisuudessa

äänestysaktiivisuuden nostaminen ja osallistumisen eriarvoisuuden vähentäminen on ehkä se kaikkein suurin haaste suomalaisen demokratian nykytilassa

käytännössä merkittävä osa presidentin päätöksenteosta on jo parlamentarisoitunut eli presidentti käyttää toimivaltuuksiaan valtioneuvoston kannan mukaisesti

mutta sitten toisena puolena todettiin se että ehdotettu tuloslaskentajärjestelmä olisi nykyistä järjestelmää huomattavasti monimutkaisempi ja vaikeaselkoisempi

selonteossa todetaan suomalaisen demokratian suurimmiksi haasteiksi juuri nuo ja oecd maiden vertailuissa suomen yleisten vaalien äänestysprosenttien jääminen selvästi jälkeen keskitasosta jos tarkastellaan erityisesti euroopan maita mutta siis myös laajemmalla oecd alueella jäädään jo keskitason alapuolelle

tätä heijastaa myös presidentin nykyiseen valtioneuvoston ratkaisuehdotukseen perustuvaan päätöksentekoon liittyvä palautusmenettely jonka mukaan presidentti ei voi asiaa ensimmäistä kertaa hänelle esiteltäessä päättää siitä valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta poikkeavalla tavalla vaan asia palaa uudelleen valmisteltavaksi ja sen jälkeen on sitten asiasta riippuen erilainen menettely kyseessä

erityisesti puolueiden ja muiden ryhmittymien saamien edustajanpaikkojen jakaminen vaalipiireihin olisi monimutkaista ja vaikeasti ymmärrettävää ja voisi heikentää äänestäjien näkökulmasta koko järjestelmän legitimiteettiä

tosiaan se sitten mahdollistaa sen että erikoisvaliokunta voi ottaa jonkun mielenkiintoisen teeman ja sitä oikeastaan voisi suositellakin että tarpeen mukaan keskitytään yhteen tai kahteen asiaan ja niissä sitten järjestetään kohdennettu kuuleminen ja voidaan hallituksen kertomuksen käsittelyn yhteydessä antaa linjaavaa ohjausta hallituksen tulevalle toiminnalle tärkeässä kysymyksessä

selontekomenettely tunnetusti on vakiintunut valtioneuvoston ja eduskunnan välinen menettely ja tässä vaan tulisi uusi käyttötarkoitus tuolle selontekomenettelylle

toinen keskeinen kysymys olisi se että tässä olisi otettu käyttöön valtakunnallinen äänikynnys ja se tällaisessa henkilövaalijärjestelmässä on aina kansalaisten vaikutusvaltaa rajaava tekijä

siihen miten käytännössä sitten tämmöisessä tilanteessa meneteltäisiin todennäköinen malli olisi se että ministeri veisi asian esimerkiksi hallituksen neuvottelussa tai iltakoulussa käsiteltäväksi ja voi sen jälkeen tuoda valtioneuvoston yleisistuntoon uuden ratkaisuehdotuksen esiteltäväksi tasavallan presidentille

saadun selvityksen mukaan uudistuksen kohteena olevilla alueilla on useita erilaisia hallinnon aluejaotuksia joista uusi vaalipiirijako poikkeaa

arvoisa puhemies

perustuslakivaliokunta nimenomaisesti mietinnössään toteaa että pidämme tärkeänä että oikeusasiamiehen kansliassa on saavutettu kanteluiden enintään vuoden käsittelyaikaa koskeva tavoite huolimatta kanteluiden määrän voimakkaasta kasvusta

totesimme että kertomus on hyvin ansiokkaasti kirjoitettu ja avaa laajemminkin kansalaisille näkymää laillisuusvalvontaan ja laveammin myös ihmisoikeuksien valvontaan suomessa

kotitalouksien kannalta nuo kiinteät energian hinnan osat ovat kasvaneet rajusti siirtomaksut erityisesti

mutta kun siellä on näitä joitakin ansiokkaita huomioita joita sivistysvaliokunta on tehnyt ja joihin perustuslakivaliokunta on itse puuttunut niin niistä muutama sana

valiokunnan mielestä on aiheellista arvioida vaalipiirijaon yhteensopivuutta muun aluejaotuksen kanssa ja siellä on otettava tietysti myös huomioon perustuslain säännös siitä että on pyrittävä yhtenäisiin aluejakoihin hallintoa uudistettaessa

itse asiassa kaikki uudet poliittiset liikkeet sotien jälkeen ovat tulleet sillä mallilla että on saatu yhdestä vaalipiiristä edustaja läpi sitten saatu valtakunnallista tunnettuisuutta ja sen jälkeen on muodostunut pysyvämpi puoluerakenne

onko ministeriö tehnyt vertailuja esimerkiksi yhdeksän hätäkeskuksen malliin jolloinka olisi suunnilleen vanhan läänijaon pohjalta löytynyt hyvin luontevat toiminta alueet joilla olisi paikallistuntemus ollut parempi joilla olisi käytetty hyväksi vasta uudistettuja tiloja ja sitä koulutettua henkilökuntaa joka nykyisissä hätäkeskuksissa on

se koskee sekä sähköä että kaukolämpöä

muissa asioissa asiasta päätettäisiin eduskunnan selonteon johdosta hyväksymän kannanoton mukaisesti siis presidentin ja valtioneuvoston mahdollisen tosin epätodennäköisen erimielisyyden varalta jos valtioneuvosto tätä ehdottaa

luonnollisesti tämän kaltaisissa ristiriitatilanteissa on suositeltavaa jatkaa myös niitä hallituksen lähinnä pääministerin ja presidentin välisiä neuvotteluja erimielisyyden purkamiseksi

halusimme kiinnittää erityistä huomiota kertomuksessa nyt kolmatta kertaa olevaan jaksoon jossa on kootusti esitetty keskeisimpiä puutteita ja parannuksia perus ja ihmisoikeuksien toteutumisessa

no kaiken tämän jälkeen kuitenkin perustuslakivaliokunnan enemmistö katsoi että ehdotus parantaa eduskuntavaalien poliittista suhteellisuutta neljässä nykyisessä itä ja kaakkois suomen paikkaluvultaan pienessä vaalipiirissä yhdistämällä ne kahdeksi vaalipiiriksi jolloin piilevä äänikynnys laskee niissä suunnilleen samalle tasolle kuin useimmissa muissa vaalipiireissä

jos olisi tällainen äänikynnysjärjestelmä otettu käyttöön niin tällaisten uusien liikkeiden synty vaikeutuisi todella rajusti ja poliittisesta toiminnasta tulisi ikään kuin suljettu klubi olemassa oleville puolueille

mutta muodollisesti tietysti uudella esityksellä tämä asia tulisi sitten valtioneuvoston käsittelyyn ja näitä uusia kirjauksia valtioneuvostolakiin ei sitä varten tarvita

mitä hallitus aikoo tehdä tämän sääntelyn ja energiamarkkinaviraston kontrollin tiukentamiseksi että näissä siirtomaksuissa ei perittäisi kohtuuttomia hintoja kuluttajilta

eli ei kannata ehkä tämäntapaisessa sääntelyssä pyrkiä siihen että koottaisiin kaikesta erityislainsäädännöstä viittomakieltä koskevat säännökset yhteen massiiviseen viittomakielilakiin vaan helpommin sovellettavalla tavalla ne löytyisivät sieltä erityislainsäädännöstä jatkossakin

perustuslakivaliokunta piti välttämättömänä että säännöksestä ilmenee hallituksen esityksessä ehdotettua täsmällisemmin se menettely elikkä juuri selontekomenettely jossa eduskunnan kanta asiaan hankitaan ja ilmaistaan

kokonaisuutena siis vuosi on ollut oikeusasiamiehen toiminnassa onnistunut ja myöskin tuo vuosijulkaisu on hyvin toiveiden suuntainen

näin valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä ja esittää pari teknisluontoista korjausta hallituksen esitykseen

presidentille ehdotetaan pääministerin kanssa rinnakkainen mahdollisuus kutsua ulko ja turvallisuuspoliittinen valiokunta koolle siis siinä kokoonpanossa että siinä ovat ministerit ynnä tasavallan presidentti

edustaja kanerva puuttui ajankohtaiseen asiaan eli nythän juuri hallitus on antamassa toimeksiantoa kansliapäälliköille valmistella sitten työtä joka johtaisi siihen aluehallintovirastojen ja elyjen niin toimialueiden kuin tehtävien uudelleentarkasteluun

ihmisoikeuskeskuksen perustaminen todella samalla korostaa eduskunnan oikeusasiamiehen roolia tämmöisenä kokoavana viranomaisena joka seuraa perus ja ihmisoikeuksien tilannetta

menettelyn eri vaiheet ja siihen liittyvät käytännön vaihtoehdot on kuvattu perustuslakivaliokunnan helmikuisessa mietinnössä selkeästi ja riittävällä yksityiskohtaisuudella

kiitos

tämäkin on tärkeää kun yhteistoiminnassa ulkopolitiikkaa johdetaan niin että nämä molemmat tahot voivat sitten ajankohtaisessa asiassa yhteispalaverin saada aikaiseksi

valiokunta korostaa oman kielen oppimisen merkitystä ja pitää tärkeänä että jokaiselle lapselle ja perheelle turvataan mahdollisuudet saada riittävästi viittomakielen opetusta niin että lapsen oikeus omaan kieleen toteutuu ja koko perheelle luodaan mahdollisuudet toimivaan vuorovaikutukseen yhteisen kielen avulla